ja sitten se että olihan siinä laissa alussa vaikeuksia siinä harkinnassa mutta ainakin lapissa tästä on tullut pelkästään nyt sitten hyviä tuloksia niin että on saatu hommat hoitumaan

valvontaohjelmia ei ole määritelty tarkemmin tässä laissa mutta toivon että ne tulevat käytännössä olemaan sellaisia että ne eivät vaikeuta yritystoimintaa

yhteiskuntamme on nyt erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

nykyiset poromiehet joutuvat tekemään töitä vielä kovemmin kuin aikaisemmin koska yhä suuremmat porokarjat ovat pienemmällä henkilömäärällä ja pienempi henkilömäärä joutuu tekemään yhä kovempia ja pitempiä työpäiviä

eikö nyt sitten riittäisi se että annettaisiin lisää tarkempia yhtenäisiä ohjeita sinne alueille näitten päätösten tekemisestä

jo nykyinenkin valvonta aiheuttaa kalleudellaan ja hitaudellaan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia monille yrityksille

siellä on hyvä malli mistä voitaisiin ottaa mallia kehittää siitä meille paremmin toimiva kuvio mikä näyttäisi siltä että me saisimme sen toimimaan paremmin

suomessa on määritelty luvitettavaksi paljon pienemmät karjarakennukset kuin esimerkiksi ruotsissa minkä vuoksi on asetuksen muokkausvaiheessa kiinnitettävä huomiota lupien järkevöittämiseen

vuokrattavat asunnot

hyvin moni mummonmökki tullaan vuokraamaan lähiaikoina

mutta sitten on pientä hiomista yhä siinä millä tavalla tämä porotalouden käynnistämistukiasia hoidetaan porotalouteen ei voi alkaa hetkessä vaan siihen kasvetaan elikkä sitä porokarjaa aletaan kasvattamaan jo ihan pienestä lapsesta lähtien miten se menee ettei sitten menetä sitä tukioikeutta kun siihen on kasvanut hiljakseen ja saanut kasattua sen riittävän poromäärän

ehkä ei

rahkeemme eivät nykymuodossa riitä ja lupien myöntö ja valvonta eivät toimi riittävästi ellemme löydä todellisia valvonnan tarpeessa olevia kohteita

tämän kaksoisverotusasian ruotsin kanssa pitäisi olla periaatteessa kunnossa mutta siitä huolimatta henkilöt jotka ovat olleet töissä ruotsissa ja sittemmin suomessa eläkeläisinä ovat esittäneet että heitä verotetaan kohtuuttomalla tavalla

se ei sinänsä haittaa koska silloin kun se tuli ja se rakennettiin oli akuutti tarve ja minulla on mielikuva että sen hoitamiseen ei enää mitään isompia toimintoja tarvita

siellä on paljon asioita joita olisi järkevä siirtää kunnan päätettäväksi

arvoisa puhemies

ensiksi ihan takaisin tähän alkuperäiseen esitykseen elikkä viehekalastusmaksun hinnan nostamiseen elikkä siitä asiasta haluaisin nyt käydä tarkemminkin keskustelua mikä oli ilmeisesti päivän tarkoitus

mutta sitten tässä laissa on mielestäni semmoinen ongelma joka oli jo silloin kun minä kunnassa työstin näitä rahoitusasioita kunnassa maaseutusihteerin virassa työstin näitä asioita

vielä haluaisin sanoa ministerin äskeisestä puheesta että kiitos siitä maaseudun valvontapuolen asioissa että jatkossa kohdennettaisiin resurssit sinne missä on isot haasteet

silloinkin jo puhuttiin että kyse on poro ja luontaiselinkeinorahoituksesta ja tämä todellisuudessa tarkoittaa vain porotalouden rahoitusta

toiseksi tässä wallinin esityksessä otettiin esille paljon hyviä tärkeitä asioita mutta kalastuksestahan voi puhua aina vaikka kuinka pitkään siitä voi tingata pitkään oli miten oli

tänä päivänä

valtion tuottavuusohjelma lähtee siitä että työn pitäisi tuottaa ja olla tuloksia mutta maaseutuvalvonnassa ne tulokset ovat erittäin vähäiset ja pienet

mutta se mihin tässä asiassa minun mielestäni tulisi kiinnittää kaikkein eniten huomiota on se että meidän pitäisi saada ihmiset maksamaan kalastuksen hoitomaksut ja viehekalastusmaksut

tästä lievä raiskaus käsitteestähän ollaan ihan yleisesti sitä mieltä että tämä pitäisi nyt poistaa ja hyvä on se että tässä uudessa työn alla olevassa lakiesityksessä mitä valmistellaan sitä ollaan poistamassa

jos me voisimme yhdistää näitä resursseja ja toimintoja niin että voisimme kehittää maaseutua emmekä ainoastaan hakea niitä ongelmakohtia ja valvonnalla kehitettäisiin kuviota

sille puolelle olisi mahdollisuuksia koska meillä tämä luonnontuotepuoli on todella kasvava elinkeino koko pohjoisella alueella ja uskon että sillä tulee olemaan isokin merkitys mutta sitten on tämä rahoituskuvio sitä ei ole saatu ehkä rakennettua tai ei ole mielletty riittävästi millä tavalla sitä elinkeinon kokonaisuutta voitaisiin alkaa työstämään tämän rahoituksen avulla eteenpäin

se että me saisimme ihmiset maksamaan nämä maksut olisi paljon tärkeämpi ja merkittävämpi asia tälle kokonaistulokselle kuin se että me nostaisimme viehekalastusmaksua ja jos me nostamme sitä yhä useampi jättää sen kyseisen maksun mahdollisesti maksamatta

ensinnäkin hankintakulut ovat suurimmat

elikkä sen takia meidän olisi saatava mahdollisimman paljon uudempia autoja joiden polttoainekulutus olisi vähäisempää ja voisimme käyttää edullisempia polttoaineita uusia polttoaineita ympäristöystävällisiä polttoaineita ja ennen kaikkea ne olisivat turvallisia uusia autoja

sen vuoksi tässä omakotiliiton tekemässä lisäyksessä esityksessä onkin tällainen kohta että laskennallinen todistus tulisi tehdä lisäksi jos kulutukseen perustuvaa luotettavaa todistusta ei ole saatavilla tai todelliseen kulutukseen perustuvan todistuksen rinnalle haluttaisiin laskennallinen todistus

mutta kyllä se aina mietityttää että kun pienillä tuloilla eletään meidänkin perheessä no minulla on nyt pikkusen paremmat tulot täällä mutta kulut ovat kyllä sitä luokkaa enemmän mutta muidenkin perheenjäsenten osalta niin pakko on olla uudemmat autot jotta ne pystytään pitämään kunnossa

arvoisa puhemies

oli ehkä ihan hyvä että tuossa oli esillä muutama semmoinen vastakkainenkin mielipide tästä asiasta sillä se ihan selvästi herätti meillä semmoisen kunnon keskustelun tästä asiasta

sitten lisäksi pakko tunnustaa opposition edustajana että nytten tämän kansalaisaloitteen ja kaiken muun keskustelun ja saatujen kokemusten perusteella on työn alla parempi esitys kuin mitä me oppositiostakin silloin reilu vuosi sitten esitimme

ihan tapahtuu paljon inhimillisiä erehdyksiä ja tämmöistä

siinä meidän pitää lähteä siitä ajatuksesta että ei saa olla niin tarkasti kriminalisoitua jos jokin pieni virhe sattuu siinä että jos vaikka esimerkiksi meidän pikkupartiolaisilla eivät kaikki lupa asiat aina olekaan just kohdallaan kunnossa että se olisi rikos että se olisi kerjäämistä

tämän edustaja zyskowiczin esityksen jälkeen haluan tuoda esille sen että kun aikoinaan aloitin oikeustieteen opiskelut niin muistan että ensimmäisen opinnon ensimmäisen minuutin aikana proffa sanoi meille että hyvä juristi tarvittaessa tekee valkeasta mustan ja mustasta valkean

mutta minkä takia sitten asun siellä syrjässä

monen olen kuullut sanovan että tulkaa pois sieltä tehän olette siellä vain ympäristöä pilaamassa ja joudutte suotta autoilemaan tulkaa sinne missä teillä on paremmat joukkoliikenneyhteydet

miettikääpä miltä näyttävät iltapäivälehtien lööpit siitä että vankilan huumekauppaan ei voi puuttua sen takia että se rajoittaa vankien ihmisoikeuksia

nyt sitten vielä vertaan toiseen asiaan elikkä norjassa tällä hetkellä on työn alla tästä lakimuutos jossa on tarkoitus että rangaistus olisi jatkossa vähintään kolme vai oliko se jopa neljä vuotta vankeutta eli aina vankeusrangaistus raiskaustapauksissa

itse juristina tätä asiaa kun mietin niin me tähän tarvitsemme kyllä hyvinkin tarkkoja ohjeistuksia ja määritelmiä mitä tämä kerjääminen on ja onko siinä sitten oikeuden antamia ennakkotapauksia vai missä se raja on mutta kyllä sen pitää olla selkeästi niin että järjestäytynyt toiminta on kriminalisoitava asia tässä tapauksessa

elikkä jos juristilla on monillakin voi olla taito toimia tällä tavalla niin kyllähän meillä ehdottomasti eduskunnassa

muutenkin ihmisten sietokyky alkaa ylittyä kun vakavista rikoksista saa nykyään monessakin tapauksessa vain muutaman vuoden vankeuden ja sitäkään ei sitten kuitenkaan tarvitse suorittaa loppuun asti

mitään niitä ei voi harjoittaa ilman että meillä on kulkuneuvot jotka ovat luotettavat ja me tiedämme että varmasti me selviämme vielä samana päivänä hengissä takaisin sieltä luonnosta ja ympäristöstä

meillä ollaan talousarvioissa varaamassa kyllä tarpeeksi rahaa petovahinkojen korvaamiseen mutta ei kenenkään etu ole se että petovahinkojen korvaamisesta puhutaan

lopuksi sanoisin että toivon että tämä aloite tulee eduskunnan käsittelyyn jo tulevan talven aikana seksuaalirikoksia koskevan hallituksen esityksen yhteydessä ja silloin meidän on perusteellisesti pohdittava riittävätkö hallituksen esitykseen sisältyvät muutokset vai onko lainsäädäntöä sittenkin vielä selitti minään teroitti

elikkä lopuksi sanon pienenä kevennyksenä sen että jos joku nuori pitää tuolla kadulla polttareita ja siinä vähän kerätään rahaa niin ei se voi kyllä jatkossakaan laitonta olla vaikka tämä kerjääminen kielletyksi tehtäisiin

arvoisa puhemies

mutta niin kauan kuin rikollisten keskuudessa on vallalla se surullinen käytäntö että huumausaineita niellään pakkauksissa oman terveyden uhalla ja kuljetetaan elimistössä niin siihen on kaikin vaadittavin keinoin puututtava

ehkä tästä on tehty jo joitakin selvityksiä mutta toivottavasti meidän käyttöömme tulee myöskin enemmän selvityksiä siitä onko valta meillä vai sitten joillakin juristeilla

keskustelu on pysähtynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään kiitoksia annetuista kannatuksista

kokonaisuudessaan verotus ei saa kannustaa autoromujen korjaamiseen ja tämä vie ainakin siihen suuntaan oikealla tavalla tätä verotusta

julkisessa keskustelussa on ehkä kuitenkin hieman unohtunut se että oikeusasiamies ei pitänyt tarkkailuhaalareita sinänsä perus ja ihmisoikeuksien vastaisena joskin hän halusi odottaa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanottoa

hallitusohjelman mukaisesti tälle sektorille on tulossa muitakin selvennysasioita jotka vievät tätä kyseistä kehitystä järkevällä tavalla eteenpäin

on realiteettia että jos koko suomi aiotaan pitää asuttuna meidän pitää uskaltaa puhua yksityisautojen verotuksesta yksityisautojen käytön kustannuksista

mutta lausunnossa sanotaan selkeästi että haalareiden käyttö olisi sellainen perusoikeusrajoitus johon tulisi olla laissa annettu selkeä toimivaltuussäännös

joukkoliikenne ilman muuta on tärkeä asia meille kaikille mutta siellä missä minäkin asun ei sitä aluetta joukkoliikenteellä pystytä mitenkään hoitamaan

jos perusoikeuksiin jostakin välttämättömästä syystä joudutaan tekemään muutoksia on niistä säädettävä laeilla jotka ovat mahdollisimman tarkkarajaisia

mutta nyt olennainen asia

nyt sitten näistä eri verotusasioista meitä on peloteltu koko ajan sillä että polttoaineverotusta nostettaisiin tai matkakorvauksia vähennettäisiin

vankilat eivät saa olla rikosten korkeakouluja

huomattakoon se että lakialoitteen on allekirjoittanut suuri määrä kansanedustajia lähes kaikista eduskuntaryhmistä vihreitä siinä ei tainnut olla mukana ketään joten asia on syytä pistää eteenpäin mahdollisimman nopeasti

nämä ovat ne joilla maaseutua tyhjennettäisiin

eli suurin osa kuntien tekemistä päätöksistä on hyväksytty sellaisenaan

olennainen määrä näistä päätöksistä on mennyt ely keskuksille ja siellä on poikkeuslupa asia otettu käsittelyyn ja siellä on tiukka menettely

mutta muistetaan että kuntien virkamiehet toimivat lakien mukaisesti

tuossa ben zyskowicz toi hyvin esille tästä lakiasiasta mitä siellä on tällä hetkellä työn alla tämän lain valmistelun kanssa

arvoisa puhemies

itsekin tiedän sen kuntapäättäjänä kunnassa toimivana henkilönä että emme me tule niitä rantoja täyteen rakentamaan emme varmastikaan koska meillä kaikissa asioissa kaavoitus on kuitenkin se pääasia

ja ehkä jatkossakin siinä laissa tulee olla selkeästi maininta tietyistä henkilöön fyysisesti ulottuvista toimenpiteistä ja sitten tämmöistä tiettyä yleissäännöstä joka auttaa tätä asiaa sitten eteenpäin

on hyvä asia että tämä asia otetaan esille mutta nyt sitten minä kysyisin tässä että mikä on kansalaisaloitteen merkitys ja minkä takia meillä nämä kansalaisaloiteasiat ovat

tällaisia asioita eteenpäin

itse olen perehtynyt nytten aika tarkasti siihen mikä on tässä uudistuksessa tarkoitus miten elyn ja avin osalta ympäristöpuolen asiat tulevat jatkossa menemään

tämä kyseinen on hallituksen esitys ja toimittiin todellakin hallitusohjelman mukaisesti tätä lakiesitystä eteenpäin vietäessä

niistä elynkin ympäristöpuolen asioista huomattava osa tulee todennäköisesti pysymään valtionhallinnon alaisissa toiminnoissa ihan sen takia että siellä on tiettyjä valvonta asioita mistä ei ole järkevää että kuntatason päättäjät päättävät

elikkä tältä osin minä ainakin olen aika lailla huojentuneella mielellä ja helpottuneena siitä että kuntienkin virheellisistä päätöksistä valittamiset menevät varmasti oikealla tavalla eteenpäin

me valiokunnassa kävimme tästä asiasta kovaa keskustelua lähinnä keskustelua siitä onko tämä laki tarpeellinen vai ei mutta kokonaisuudessaan meidän täytyy nähdä se että tällä on myönteinen vaikutus nuorten asuntosäästämiseen ja sen vuoksi me esitämme tätä lakia nyt sitten hyväksyttäväksi